no tämä itsekriminointisuoja on ikivanha oikeus ja kaikki sen tunnustamme mutta siitä piperretään tämmöisiä tulkintoja jotka tuon korkeimman oikeuden päätöksen valossa merkitsevät esimerkiksi sitä että jos ajat lapsen kuoliaaksi suojatiellä ja olet varma siitä että lapsi on kuollut niin sinulla nimenomaan ei ole oikeudellista velvollisuutta jäädä paikalle tilannetta selvittämään vaikka meillä oikeudessamme liikennelaissa on sellainenkin säädös kuin liikennepako

se että sanoo että suojelupoliisin tänään tekemän päivityksen mukaan viharikosten uhka on kasvanut ei tietystikään tarkoita viharikosten uhreiksi joutuvien ihmisten syyllistämistä vaan se on tietyn faktan toteamista että heillä on tämä arvio

kyllä tämä apulaisoikeusasiamiehen kannanotto minun mielessäni saattoi matkaan kysymyksen missä on yhtäältä aiheettoman nillittämisen ja toisaalta aiheellisen yhdenvertaisuusongelmaan puuttumisen välinen raja

se että näissä tilanteissa tämä yrittäjä tai urheiluseuran takana olevat henkilöt syyllistyvät laittomuuteen ja tasa arvolain vastaiseen menettelyyn on mielestäni käsittämätöntä ja perusteetonta

neljänneksi siksi että on aivan selvää näyttöä siitä että tähän kerjäämiseen ja sen organisointiin liittyy lieveilmiöitä kuten omaisuusrikoksia

viimeisen puheenvuoroni tässä keskustelussa käytän toteamaan että edustaja vehviläinen on kova selittämään mutta jos minä sotken selviä asioita niin en ole tässä yksin vaan myös keskustan puheenjohtaja juha sipilä sotkee selviä asioita

eikä se voi edustaja harakka olla poliittisesti epäkorrektia että todetaan että viharikosten uhka on lisääntyneen maahanmuuton seurauksena kasvanut

jos apulaisoikeusasiamies on sitä mieltä että ammattiurheilijoiden lyhyt palvelusaika on ongelmallinen yhdenvertaisen kohtelun kannalta niin kuin hyvin voidaan sanoa sen olevan niin eikö paljon paremmin perustein yhdenvertaisuuden kannalta ole ongelmallista se että naiset on kokonaan vapautettu varusmiespalveluksesta

söderman että ranskan tapaan kärrätään jonnekin vaan tarkoitus on että heillä ei olisi enää perustetta saapua suomeen kun suomessa ei saa rauhassa kerjätä

toimeentulotukea myöntävät kunnat eivät saa päästää itseään liian helpolla antaa nuorelle vain rahallista tukea mutta ei osoittaa tälle paikkaa yhteiskunnassa ja työn tai koulutuksen tuomaa elämän merkityksellisyyttä

sitten on tämä tunnettu esimerkki siitä että vangilta ei saanut ottaa pois kirjoituskonetta jolla hän teki rikoksia koska laissa ei ollut erikseen säädetty että jos vanki tekee sellissään rikoksia jollakin hallussaan olevalla esineellä niin sen saa häneltä ottaa pois

se että nämä fasistit tai natsit tai rasistit totta kai ovat ainoat syylliset näihin rikoksiin on tietysti ihan eri asia

nämä ihmisoikeusasiantuntijat kuten scheinin ja ojanen julkisuudessa sanoivat ja vähemmistövaltuutettu biaudet julkisuudessa sanoi en ole varma sanoiko ministeri brax että kerjäämistä ei voida suomessa kieltää se on siis meidän kansainvälisten sopimusten vastaista koska kerjäämisen kieltäminen käytännössä kohdistuisi ja siinä he olivat tietysti oikeassa näihin nyt puheena oleviin romanian romaneihin ja heidän mielestään kielto olisi näin ollen syrjivää ja kiellettyä lainsäädäntöä

että minä en ihan ymmärtänyt tätä edustaja räsäsen puheenvuoroon kohdistunutta kyseenalaistamista mutta mielestäni hän siihen jo myös vastasi

hän myös vastasi mielestäni aivan oikein että me tarvitsemme turvallisuusviranomaisille sekä voimavaroja että toimintavaltuuksia

ensinnäkin haluan todeta kun te kerrotte että hallituksen kaavailut ovat perustuslain valossa ongelmallisia kun te sanoitte että kaikki ovat edustettuna väkimääränsä mukaisessa suhteessa että perustuslakivaliokunnan tähänastinen tulkinta on se että äänileikkuri on oltava eli ne eivät voi olla väkimääränsä mukaisessa suhteessa

herra puhemies

haluan lopuksi sanoa vähän samassa hengessä kuin valiokunnan puheenjohtajakin että itse uskon että tällainen unionitasoinen näpertely ja mielestäni melkein pelleily tasa arvovaatimuksella ja tasa arvoasioilla aiheuttaa enemmän vahinkoa todellisille tasa arvopyrkimyksille kuin hyödyttää niitä

voimavaroista on helpompi olla yhtä mieltä jos vain rahat löytyvät mutta näistä toimivaltuuksista saadaan aina vääntää kättä vaikkapa niin sanottujen ihmisoikeusjuristien kanssa jotka alun perin vastustivat esimerkiksi poliisille tullutta oikeutta puhelinten kuunteluun vakavissa rikoksissa

edustaja puumalan puheenvuoro oli kyllä hyvä selityksen yritys mutta ei tietysti kelpaa selitykseksi lainkaan

keihin sitten kohdistuu se hallituksen iltakoulussaan päättämä järjestyslain muutos jolla aggressiivista tai häiritsevää kerjäämistä tiukennetaan ja jolla laitonta leiriytymistä koskevia säädöksiä tiukennetaan

arvoisa herra puhemies

koko tämä varjobudjetti idea täällä eduskunnassa on se että oppositiolle tarjotaan mahdollisuus kertoa että jos he täysin yksin oman puolueensa piirissä pääsisivät tekemään budjettia niin minkälaiseksi he sen tekisivät

totean siis vain sen että näitä perustuslaillisia ongelmia liittyy sekä siihen malliin jota te olette esittäneet että siihen malliin jota hallituksen piirissä on kaavailtu

en halua mitenkään viedä teiltä kunniaa tämän hyvän vastalauseen ensimmäisenä allekirjoittajana ja jopa kirjoittajana mutta kun itse olette sanonut täällä salissa vastustavanne sosiaalitupoa niin halusin kiinnittää huomiota siihen ristiriitaan mikä on niiden allekirjoittajien osalta jotka toisaalta ilmoittavat kannattavansa sosiaalitupoa ja toisaalta ilmoittavat nyt haluavansa hylätä siihen kuuluvan kelamaksun poistamisen

jos me emme olisi sitä aikoinaan säätäneet vastoin scheininin ja kumppaneitten käsitystä niin kuinka paljon vakavia rikoksia alamaailman murhia huumerikoksia olisikaan jäänyt pimeiksi kun meillä ei olisi ollut mahdollisuutta tutkinnassa hyödyntää puhelinkuuntelun tai teletunnistetietojen saamista

se tarkoittaa sitä että me tiedostamme sen että kaikki hyvinvointi perustuu viime kädessä työntekoon ja yrittäjyyteen

suurimmat talousrikokset ja veronkierrot ovat paljastuneet sitä kautta että laittomasti jopa rikoksella on vaikkapa liechtensteinilainen pankkivirkailija hankkinut todisteita ja näitä voidaan ja on voitu käyttää verorikollisten kiinni saamiseksi

kyllä niitä ministeri brax tiukennetaan koska hallituksen iltakoulussa te päätitte että järjestyslakia tullaan tältä osin selventämään eli tiukentamaan

no nyt kun täällä on jouduttu tekemään ikäviä miljardiluokan säästöjä kuntien valtionosuuksiin opetukseen ja muualle niin keskusta on täällä huutanut kurkku suorana niitä vastaan äänestänyt vastaan sanonut että ne ovat väärin ne vievät pienituloisilta palveluja ne vievät lapsilta kouluja ja niin edelleen

itse päätyisin helposti siihen että jos yhdenvertaisuutta lähdetään tässäkin yhteydessä ihan vimpan päälle tulkitsemaan niin tämä ammattiurheilijoiden saama kevyempi asepalvelus olisi paljon pienempi yhdenvertaisuusongelma kuin se että väestöstä noin puolet on kokonaan vapautettu varusmiespalveluksesta

minun mielestäni yksi uutinen tuli siinä että kävi ilmi että tässä teidän maakuntamallissanne nämä kunnat eivät olekaan velvollisia liittymään tai olemaan mukana siinä maakuntamallissa

kun sanoin että joka käänteessä vastustatte aina sitä säästöä joka on esillä mutta sanotte että teillä on juuri siihen rahoitus ja vaihtoehto viimeksi näihin junaleikkauksiin muun muassa niin varsinkin vihreät ovat korostaneet sitä että kun puhutaan koulutussäästöistä heillä on aina siihen ratkaisu ja kun puhutaan jostain toisesta säästöstä heillä on aina siihen ratkaisu

siksi ihmettelemme sitä miksi juuri työntekoa pitäisi verottaa paljon ankarammin kuin lähes kaikkea muuta

ei kai kukaan kuvittele että tämä hallituksen iltakoulun päätös joka pääministerinkin mukaan tehtiin sen vuoksi että kerjäämisen suora kieltäminen on liian järeä toimenpide eikä kukaan kuvittele että se kohdistuu johonkin muuhun porukkaan kuin juuri tähän samaan porukkaan jota koskien ei voinut säätää kerjäämisen kieltämistä suomessa koska se olisi ollut syrjivää

jos ymmärsin oikein se on vapaaehtoinen

tennilä kun sekä pääministeri vanhanen että valtiovarainministeri katainen ja he ovat neuvottelupöydissä olleet ovat lausuneet uskomuksensa ja optimisminsa sen suhteen että sopu syntyy niin minun on hyvin helppo myös siihen luottaa

miksi ed

no siksi kun se on kuulemma niin merkittävä perus ja ihmisoikeusongelma että joku verorikoskonna tai huumekonna tai joku muu konna joutuu syylliseksi sen takia että esitutkinta on tehty väärin perustein tai on rikoksella hankittu joku todiste

heinäluoma vastustatte sitä että sen kolmivuorotyötä tekevän sairaanhoitajan joka maksaa kovempaa veroa kuin se mainitsemanne osinkomiljonääri työnteon verotusta kevennettäisiin

itse en siis ole tätä mieltä mutta enpä nyt olisi ruvennut nillittämään tästä ammattilaisurheilijoiden varusmiespalveluksen kevennetystä

edustaja räsänen viittasi tällaisiin kotietsintöihin joista ei reaaliaikaisesti ilmoiteta joilla voi olla suurikin merkitys joidenkin terroritekojen ehkäisyssä

arvoisa herra puhemies

mutta edustaja viitanen kun kysyitte puolustanko minä näitä leikkauksia jotka ovat väärää politiikkaa niin eräs meidän molempien arvostama valtiomies on sanonut että politiikka on aina väärää riippuu vain siitä mistä näkökulmasta asiaa tarkastellaan

se ei tietystikään voi edellyttää kummaltakaan osapuolelta täydellistä nöyrtymistä vaan molemmilta osapuolilta palkansaajajärjestöiltä ja hallitukselta sopivaa vastaantuloa

toistaiseksi suomen järjestelmä on ollut se ja se on mielestäni hyvä että jos on väärin perustein vaikka poliisi toiminut niin annetaan poliisille rapsut mutta käytetään sitä todistetta hyväksi eikä jätetä sitä käyttämättä

tällaisia toimivaltuuksia joita muissa oikeuskulttuuriltaan suomeen rinnastettavissa maissa joissa ihmisoikeuksia kunnioitetaan kuten meilläkin on voitu ottaa viranomaisten käyttöön kannatan suomessakin käyttöön otettavaksi

lopuksi arvoisa puhemies

kun painopistettä on siirretty työnteon verottamisesta ympäristön verottamiseen se on ollut hyvää mutta kun kokoomus sen tekee se onkin huonoa

kun aika loppuu niin sanon vain lopuksi että kun edustaja sipilä tältä paikalta välikysymyskeskustelussa rinnasti suomen itä saksaan vaikkakin vain byrokratian ja normien osalta niin se on loukkaavaa

arvoisa rouva puhemies

se on hallitusohjelma

me olemme yhdessä sopineet hallitusohjelmasta se pitää sisällään kuten tiedätte säästöjä jotka ovat ikäviä mutta välttämättömiä se pitää sisällään toimenpiteitä joilla me pyrimme vahvistamaan suomalaista kustannuskilpailukykyä ja sitä kautta suomalaisen työn kilpailukykyä ja saamaan uutta työtä suomeen ja se pitää sisällään uudistuksia jotka meidän mielestämme ovat välttämättömiä

arvoisa herra puhemies

tästä keskustan linjasta

suomessa on käyty oikeutta ruandalaista massamurhasta syytettyä miestä vastaan

julkinen keskustelu on hyvin paljon arvostellut tehtyä tutkimusta jota siis ei ole vielä olemassakaan

kaikki tämä urkittiin itä saksassa ja vaikka voin ymmärtää että joku tuohtunut yrittäjä lippulappusekamelskan keskellä kiroaa byrokratiaa ja normeja niin on kyllä minun mielestäni todella perusteetonta rinnastaa suomea missään suhteessa itä saksaan koska itä saksa kuten sanoin oli ihmisoikeushelvetti ja siihen verrattuna suomi on ihmisoikeusparatiisi

toinen julkisessa keskustelussa erittäin paljon esiintynyt kritiikin kohde on ollut se että tämä tilattiin professori himaselta ja hänen tutkijaryhmältään kilpailuttamatta

tältäkin pohjalta luulen että eduskunnassa on ollut hyvin laaja yhteisymmärrys siitä että tämän operaation yhteydessä mahdollisesti suomalaiselle alukselle esimerkiksi pelastettavia merirosvoja ei tuotaisi suomeen tuomittaviksi eikä näitä oikeudenkäyntejä käytäisi suomessa

minun mielestäni tämä arvostelu siis puhun nyt julkisesta keskustelusta tätä arvostelua ei niinkään ole tässä muistutuskirjelmässä on perustunut lähinnä väärinkäsitykseen

jos tässä haluttiin saada maailman parhaimpiin kuuluvilta asiantuntijoilta kuten manuel castellsilta ajatuksia jotka liittyvät suomen tulevaisuuden menestystekijöihin ja jos nämä asiantuntijat olivat professori himasen verkostossa niin oli aivan luonnollista että se tilattiin silloin sieltä

tätä että oikeudenkäynnit käytäisiin muualla kuin suomessa puoltavat tietysti monet käytännölliset ja myös taloudelliset seikat

minä olisin valmis tupakkaveroa korottamaan vielä enemmän ja täällä ministeri huovinen saa meille kertoa miksi tupakkaveron korottaminen ei sosialidemokraateille käynyt

tästä tavoitteesta että suomessa tuomitseminen olisi täysin poikkeuksellista on ymmärtääkseni eduskunnassa kuten sanoin vallinnut laaja yhteisymmärrys

on erinomainen asia että tupakan verotusta kiristetään kiristetään sanotaan nyt sitten tuntuvastikin

itse näen niin että jos haluttiin näiden ihmisten ajatuksia suomen tulevaisuudesta hyödyntää niin silloin tutkimus todellakin tilattiin sieltä

siksi on mielestäni outoa että eduskunnan lakivaliokunta on tätä asiaa käsittelevään lakiin lisännyt erityisen säädöksen siitä että suomen lipun alla purjehtivalla aluksella olevaa kiinniotettua ei kuitenkaan saa siirtää valtioon jossa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista on perusteltua syytä epäillä

totta kai sillä on tämä fiskaalinen puoli eli näin saadaan valtiolle kaivattuja verotuloja mutta kyllä tupakan veron kiristäminen vaikuttaa myös kulutukseen positiivisesti eli sitä vähentävästi

olen joskus julkisuudessakin rinnastanut tätä siihen että jos halutaan karita mattila laulamaan niin silloin tilataan karita mattila laulamaan vaikka joku esimerkiksi sibelius akatemian opiskelija laulaisi aivan samat aariat paljon halvemmalla

nimenomaan tässä mielessä olisin itse ollut valmis ja olin hallitusneuvotteluissa valmis paljon reippaampaankin tupakkaveron korottamiseen

tämä lisäys on outo koska lakivaliokunta itse laista antamassaan mietinnössä toteaa seuraavaa

itse asiassa henkilökohtaisesti kannattaisin sellaista sokkihoitoa että vaikkapa tuplattaisiin tupakan nykyinen hinta ja tällä tavoin vaikutettaisiin positiivisesti siihen että tupakointia onnistuttaisiin vähentämään ja ennen kaikkea sillä estettäisiin käsitykseni mukaan nuoria aloittamasta tupakointia

esityksestä käy ilmi että oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takaaminen ja ihmisoikeuksien kunnioitus sisältyvät eun jo neuvottelemien siirtosopimusten määräyksiin

arvoisat vihreät kiemurtelette kuin mato koukussa kun teiltä vaaditaan konkreettisia säästövaihtoehtoja

ja ministeri huovinen kertokaa te meille siitä gini kertoimesta joka esti tupakkaveron korottamisen

olette kyllä kertoneet merkittävistä veronkiristyksistä ja se on ihan ymmärrettävää että osan tasapainotuksesta tekisitte veronkiristyksillä mutta edelleen uupuu

kun lakivaliokunta tämän jälkeen menee vielä lisäämään tämän edellä mainitun yksityiskohdan tuohon lakiin tuntuu siltä että lakivaliokunnan piirissä ei sittenkään oltaisi samaa mieltä siitä että tulisi välttää oikeudenkäyntien käyminen suomessa

jos tupakka olisi reilusti nykyistä kalliimpaa ja tupakointi olisi reilusti nykyistä kalliimpaa niin uskon että se osaltaan ehkäisisi nuoria aloittamasta tupakoimista

kun teillä on kuulemma vaihtoehto hallitukselle ja kun te vastustatte kaikkia hallituksen esittämiä säästöjä niin edelleen uupuu miljardiluokan konkreettisia säästövaihtoehtoja ja niitä aion kysyä teiltä vaikka koko loppuvaalikauden jos tilanne sitä edellyttää

arvoisa rouva puhemies

jos nimittäin aivan erityisesti ja aivan korostetusti halutaan painottaa sitä että epäiltyä rosvoa ei voida luovuttaa sellaiseen valtioon jossa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista on perusteltua syytä epäillä niin voidaan mielestäni nostaa se kysymys ja aivan varmasti tultaisiin käytännössä nostamaan suomalaiskeskustelussa kysymys toteutuuko esimerkiksi seychelleillä tai keniassa tai ugandassa tai tansaniassa tai mosambikissa käytävissä oikeudenkäynneissä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaate

ehkä tätä verokeskustelua on nyt hyvä selventää siltä osin että totta kai valtiovarainministeri stubb tältä osin esitti sitä mitä hallitusohjelmaneuvotteluissa oli yhdessä sovittu ja se oli hallituksen esitys

joka tapauksessa aion jatkaa syksyllä eli pyydän että käytätte osan hyvin ansaitsemastanne kesätauosta siihen että mietitte näitä konkreettisia säästöjä joita emme ole teiltä kuulleet

yleensä aikuisena yleensä edustaja hakkarainen joka täällä viittasi on sen verran järkeä ja sen verran vastuuta itsestään ja ehkä lähimmäisistäänkin ettei ryhdy aikuisena tupakoimaan

arvoisa herra puhemies

te olette tuoneet tällaisen lennokkaan kasvuohjelman joka ei kenenkään mielestä ei myöskään teidän mielestänne ehkä edustaja pekkarisen mielestä olisi tuomassa lisää kasvua ja verotuloja ensi vuonna

mutta paremmasta työllisyydestä kun puhutaan niin kyllä pääpainon pitää olla kaikin tavoin siinä että luodaan aitoja työpaikkoja ja sitä kautta että saadaan suomessa vienti vetämään saadaan suomessa talous kasvamaan ja sitä kautta syntyy työpaikkoja

mutta nuorilla luulen se on joku aikuistumisen merkki tai joku osa aikuistumisriittiä tai että ollaan kovia kundeja ja cooleja kimmoja kun tupakoidaan

suomen keskusta esitti ja he toimivat tässä mielessä avoimin kortein ja saivat tahtonsa hallitusohjelmaneuvotteluissa läpi mihin tietysti äänestäjien heille antama luottamus osaltaan antoi parlamentaarista voimaa

mitä tulee koulutukseen tehtäviin leikkauksiin niin on aivan varma että jokainen asiantuntija jolta kysytte valtiovarainvaliokunnassa tai muualla opetus ja koulutusihminen tai tutkimuksen merkitystä korostava ihminen sanoo että tuolta ei pitäisi leikata

me olemme hallituksen puolelta esittäneet työmarkkinajärjestöille neuvotteluja joissa ne sopisivat suomalaisen työn kustannustason alentamisesta ja sitä kautta suomalaisen työn kilpailukyvyn kohentamisesta

ei toteudu ainakaan siinä muodossa kuin suomalaisessa ihmisoikeuskeskustelussa tämän periaatteen toteutumiselta on tavattu vaatia

mielestäni lakivaliokunnan tekemä lisäys on askel väärään suuntaan eli askel siihen suuntaan että nimenomaan suomeen tulisi nämä oikeudenkäynnit siirtää käytäväksi jos suomalaiselle alukselle päätyy näitä merirosvoja

totta kai tupakan salakuljetus lisääntyy kun veroa kiristetään ja kun se hintaero vaikkapa venäjältä ostettuun tupakkaan kasvaa

jos näin pystytään tekemään silloin menee suomalainen työ paremmin maailmalla kaupaksi ja silloin suomeen saadaan uusia tilauksia ja silloin saadaan kestävällä tavalla uusia työpaikkoja suomeen

mitä eläkeläisten verotukseen tulee niin hallitus on toiminut sen mukaisesti mitä hallitusohjelmaneuvotteluissa on sovittu ja sitä linjaa tuen

mutta tätä ei pidä verrata siihen kun tuolta virosta rahdataan selkä vääränä olutta koska tupakan kohdalla ei ole kyse siitä niin kuin viron oluttuonnin kohdalla että se on laillista että tuodaan aivan hirveästi

sen takia on mielestäni ollut todella tärkeätä että ulkoasiainvaliokunta on omassa mietinnössään kirjoittanut selväsanaisesti seuraavaa

tupakan kohdallahan ei ole kyse siitä vaan tupakan tuonti on hyvin rajoitettua onko se nyt yksi tai kaksi kartonkia minkä saa tuoda ja mikä siitä menee yli on siis rikollista toimintaa

eu jäsenmaat suomi mukaan lukien lähtevät siitä että merirosvoudesta epäiltyjen syyttäminen muualla kuin jossain operaatioalueen läheisyydessä olevissa maissa olisi poikkeuksellista

ei se että tupakan hinta tuntuvasti nousee siihen johda että jokainen rupeaa rahtaamaan selkäreppu täynnä virosta tai venäjältä tupakkaa koska se on siis lailla kiellettyä rikollista toimintaa